arvoisa puhemies

ministeriöiden osalta pohditaan juuri sitä tulisiko kaikkien ministeriöiden hankintaosaamista entistä vahvemmin tuoda yhteen samoin kuin tiettyjä muita hallintoon ja tukipalveluihin liittyviä tehtäviä

vuosikymmeniä jatkunut suomen aluerakenteen muutos on merkinnyt sitä että jo tällä hetkellä erot niin kuntien taloudessa kuin kuntalaisten saamissa palveluissa ovat kasvaneet

peltonen viittasi ei ole yliopistoille mikään pääasiallinen tehtävä eikä se ole edes välttämättömyys koska perusrahoitus on jatkossakin kaikille yliopistoille taattu

voimassa olevan kuntajakolain mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on jo nykyisin elinvoimainen alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne

valtioneuvostolla ei olisi toimivaltaa päättää kuntien yhdistymisestä vastoin kuntien valtuustojen tahtoa muutoin kuin tilanteissa joissa se olisi tarpeen kuntalaisten lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien osalta

menoja on karsittu erityisesti henkilöstökuluissa mutta myös ict kuluissa ja toimitilakuluissa on saatu aikaan säästöjä ensimmäisten vuosien aikana

kuntalaisten arjen sujumisen varmistaminen edellyttää seudullisen kokonaisnäkemyksen vahvistamista sekä keinojen varmistamista kaupunkiseutujen ongelmien ratkaisemiseksi

näiden tietojärjestelmähankintojen osalta joihin edustaja viittasi on totta että julkisuudessa esitetään hyvin paljon kritiikkiä näihin ja siellä on epäonnistumisia tapahtunut mutta on hyvä huomata että pääosa tietojärjestelmähankinnoista on onnistunut hyvin

tavoitteena on myös että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta

suomen lainsäädännössä on niin että tällä hetkellä lääninhallitukset ovat ne instanssit jotka valvovat sitä että peruspalvelut toimivat kunnissa ja ensi vuoden alusta alkaen nämä avit

kun keskustalainen kuntaministeri hannes manninen viisi vuotta sitten tässä salissa esitteli hallituksen esityksen kunta ja palvelurakenteen uudistamiseksi hänen mukaansa uudistuksen motoksi sopivat hyvin tunnetun laulun sanat aika entinen ei koskaan enää palaa

tätä vauhdittaakseen valtio on luvannut että valtio laittaa oman lisänsä siihen pääomaan jonka yliopistot tämän vuoden loppuun mennessä saavat kerättyä

hallitus määrittelee kuntauudistusta ohjaavan rakennelain valmistelun pohjaksi kriteerit

kriteerit sisällytetään osaksi rakennelakia

toisen oppositiopuolueen keskustan mallin tiedämme

ensisijaisesti pyritään luonnollisesti edelleen siihen että kunnat löytäisivät ratkaisut kriisikunnan asukkaiden palveluiden turvaamiseksi arviointimenettelyn avulla ja tekisivät itse tarvittavat päätökset ja esitykset mahdollisesta kuntien yhdistymisestä

keväällä keskustan malli oli monitoimikuntayhtymä viime viikolla puolue päättikin ajaa mallia jossa suomalainen kuntamalli hylättäisiin ja korvattaisiin se keskittämällä valta maakuntiin

tosin manninen totesi jo lain esitellessään ettei puitelaki ole hänenkään mielestään riittävä mutta hän katsoi sen riittävän uudistuksen käynnistämiseen mikä oli tuolloin tärkeintä

nyt käytännössä siihen on saatu myös työkalut kun viime syksynä tuli voimaan tietohallintolaki joka antaa mahdollisuudet meille määritellä yhteiset standardit ja arkkitehtuurit minkä mukaisesti julkishallinnon kaikkien tietojärjestelmien tulee toimia

arvoisa puhemies

opettajankoulutuksen lakkauttaminen kainuussa ei nähdäkseni ole niinkään taloudellinen kysymys vaan nimenomaan yliopiston strategiaan liittyvä kysymys siitä että halutaan keskittää opettajankoulutusta yhdelle kampukselle ja nimenomaan vahvistaa opettajankoulutusta osana kasvatustieteellistä tiedeyhteisöä vahvistaa alan tutkimusta ja samalla tarjota opettajiksi koulutettaville laajemmat sivuainemahdollisuudet samalla kampuksella

uusien kuntien tulee täyttää kuntajakolaissa esitetyt yleiset kuntajaon kehittämisen tavoitteet siten että liitoksen edellytyksiä katsotaan koko alueen näkökulmasta

tätä hallitus ei kannata

valtioneuvostolla olisi kuten nykyisinkin mahdollisuus hylätä kuntien esittämä yhdistyminen silloin kun yhdistyminen olisi ilmeisesti vastoin kuntarakenteen kehittämisen tavoitteita ja kuntajaon muuttamisen edellytyksiä

nyt ennen kaikkea täytyy varmistaa avien tulossopimuksissa että jatkossa jo aiemmin kunnilta saadaan nämä tiedot ja pystytään jo ennen lomautuksia arvioimaan se vaarantuvatko peruspalvelut jos väkeä lomautetaan

nyt muun muassa käynnissä olevassa kuntauudistuksessa tulee olemaan merkittävä rooli nimenomaan tietojärjestelmillä niiden uudistamisella

tämän vahvistamiseksi on juuri käynnistetty muutostukihanke joka kohdistuu juuri julkishallinnon ict järjestelmiin tässä paikallishallinnon uudistuksessa ja koskee siis myös terveydenhuollon järjestelmiä

tältä osin valtioneuvosto voi siis erityisesti arvioida muun muassa sitä että esitetyt kuntien yhdistymiset ovat myös alueen kokonaisuuden kannalta perusteltuja

henkilöstömäärän merkittävästä vähenemisestä huolimatta sekä aluehallintovirastot että ely keskukset ovat toteuttaneet lakisääteiset tehtävänsä sekä saavuttaneet pääosin niille asetetut palvelu ja suoritemäärätavoitteet

mutta kaiken kaikkiaan voi tietysti sanoa että ei tämä ole mikään kunnan talouden kannalta kestävä tapa että jatkuvasti lomautetaan koska näemme kyllä että tietyt kunnat tekevät tätä joka vuosi henkilöstölle

olennaista on tietysti opettajan saatavuuden osalta se että pohjois suomessa on voitava varmistaa jatkossakin että opettajia on siellä saatavilla

esityksen mukaan kuntien tulee ilmoittaa valtiovarainministeriölle kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä siitä minkä kuntien kanssa ne ovat selvittämässä yhdistymistä

valtiontalouden tilanteen tuntien emme voi laskea kuntatalouden tulevaisuutta sen oletuksen varaan että kuntien valtionosuuksia voitaisiin merkittävästi kasvattaa

tämä siitä huolimatta että ensimmäisenä vuonna oli toiminnan käynnistyessä havaittavissa selvä notkahdus virastojen tuottamien suoritteiden määrissä

vahva ja itsenäinen kunta kykenee hallitsemaan markkinoita palveluiden tuotantotapojen monipuolistuessa ja vastaamaan vaatimuksiin asukkaiden valinnanvapauden lisäämisestä

ainakin tähän saakka siellä kelpoisuustilanne on ollut erittäin hyvä koska opettajia on koulutettu sekä rovaniemellä kajaanissa että oulussa ja toisaalta ikäluokat alueella ovat hyvin paljon pienentyneet

se tarkoittaa että osana valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa asetetaan myös kuntataloudelle oma tasapainotavoite ja sen kanssa johdonmukainen euromääräinen rajoite valtion toimenpiteistä kuntataloudelle aiheutuviin menoihin

olennaista on se että kainuun kannalta tärkeää on että siellä jatkossakin on korkeakoulutusta ja tutkimusta ja ennen kaikkea se että alueen omista tarpeista ja strategioista lähtien käydään keskustelua oulun yliopiston kanssa niistä aloista joita tullaan siellä vahvistamaan

kunnan on kyettävä järjestämään ja tuottamaan hyvinvointipalveluita tukevia hyvinvointia edistäviä ja palvelukysyntää ennalta ehkäiseviä palvelukokonaisuuksia jotka toimivat integroituna osana kunnan yleistä tehtäväkenttää

tässä tilinpäätöskertomuksessa tuloksellisuuden osalta painotetaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitystä ja kehityksen suuntaa toisin sanoen sitä missä määrin yhteiskuntapolitiikalle asetetut tavoitteet on saavutettu

virastojen lähivuosien ennakoitua tehtävämäärien kehitystä tarkasteltaessa on kuitenkin nyt selvästi havaittavissa riski siitä että kehystason mahdollistamilla henkilöstöresursseilla kumpikaan viranomainen ei jatkossa pysty enää hoitamaan kaikkia tehtäviään lainsäädännön edellyttämällä tavalla

tätä koskeva asetus annettiin helmikuun puolivälissä ja vaikka se kokonaisuudessaan astuu voimaan ensi vuonna aikoo hallitus soveltaa sitä jo tämän kevään kehyspäätöksessään

siksi hallitus pitää tärkeänä nyt uudelleen vauhdittaa tätä muutosta ja arvioida kehitystä ja uudistustarpeita koko valtakunnan näkökulmasta alueita kokonaisuuksina tarkastellen

uudistus on tehtävä jotta jokainen vanhempi voi luottaa siihen että omassa lähikoulussa saa maailman parasta perusopetusta ja jokainen lapsi hyvät elämän eväät

uudistus on välttämätön jotta kunnat kykenevät selviytymään tämän vuosikymmenen lopun ja koko ensi vuosikymmenen kovista muutoshaasteista kuten voimakkaasta ikääntymisestä kuntatalouden kestävyyden asettamista paineista sekä siitä että taakkaa ei jätetä tulevien sukupolvien hoidettavaksi

vielä tällä hetkellä meillä ei ole yhtään kuntaa jossa sataa työikäistä kohti olisi yhtä monta asukasta jotka eivät ole enää työiässä tai ovat vielä lapsia

pykälän ensimmäisen momentin mukaan hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin aluejaotuksiin joilla turvataan suomen ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten periaatteiden mukaisesti

kuntajakoselvityksen yhteydessä kaupunkiseuduille on tarkoitus räätälöidä yksilöllinen kyseistä selvitysaluetta koskeva kuntaliitosta tukeva muutoksentukiohjelma

arvoisa puhemies

tilinpäätöskertomus sisältää lisäksi valtion liikelaitosten tuloslaskelmat ja taseet sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tuotto ja kululaskelmat tai tuloslaskelmat ja taseet samoin kuin tiedot liikelaitosten ja rahastojen toiminnan talouden ja tuloksellisuuden sekä niiden kehityksen kannalta tärkeimmistä seikoista

tavoitteena on samanaikaisesti verorahoituksella sekä kuntien itse toteuttamilla toimilla kuten tuottavuutta parantamalla saavuttaa kuntatalouden vahvistamiseksi toinen miljardi

arvoisa puhemies

edellä esitettyjen alueen kokonaisedusta lähtevien yleisten kuntajaon kehittämisen tavoitteiden lisäksi hallitus tulee asettamaan muodostettaville kunnille kolme muuta pääkriteeriä

se ei ole mitenkään yliopistolakiin liittyvä ikään kuin seuraamus siitä tai vuoden vaihteessa tapahtunut muutos vaan kyse on vuosien varrella syntyneestä muutoksesta ja tilanteesta siitä että rakennemuutosta ei ole tehty riittävän ajoissa ja riittävässä määrin

kunnat joutuvat ensi vuonna hakemaan tätä lisärahoitusta ja sitä voidaan käyttää jakotunteihin uusien opetusryhmien perustamiseen tai resurssiopettajien palkkaamiseen

tästä kiitos kuuluu vastuullisille kuntapäättäjille ja keskustan johtamalle paras hankkeelle jossa tarpeellinen kuntarakennemuutos käynnistettiin vauhdittamalla kuntaliitoksia

hallituksen tavoitteena on kuntarakenne jossa kunta pääosin itse pystyy vastaamaan peruspalveluiden järjestämisestä ja tuloksekkaasta kehittämistyöstä

kuntarakenteen uudistuksella sekä sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisellä vahvistetaan puolestaan kunnallisen palvelujärjestelmän tuottavuutta

valtion tilinpäätöskertomus sisältää myös kaikkein tärkeimmät tiedot yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kehityksestä eri ministeriöiden toimialoilla

uusiin toimintatapoihin ja organisaatiokulttuuriin sopeutuminen ja uuden organisaation toimintakuntoon saaminen ovat vaatineet sekä johdolta että henkilöstöltä paljon työtä

maaseutumaisilla väestöään menettäneillä alueilla korostuu kehittämistarpeen ohella ennen kaikkea palveluiden turvaamisen näkökulma tarve koota taloutta ja henkilöstövoimavaroja vahvemmiksi palveluiden järjestämisen varmistamiseksi seuraavalle vuosikymmenelle mentäessä

kaikki ministeriöt ovat itse laatineet hallinnonalaansa koskevat tekstit valtion tilinpäätöskertomukseen valtiovarainministeriön antaman ohjeistuksen perusteella ja vastaavat siitä että kertomus antaa niiden toiminnasta oikeat ja riittävät tiedot eduskunnalle

mutta kun arvioimme tilannetta koko valtakunnan näkökulmasta ja peilaamme sitä tulevaisuudennäkymiin on nähtävissä että tähän asti tehty ei vielä riitä

sosiaali ja terveydenhuollon uudistamista ohjaava järjestämislaki on vielä lausuntokierroksella jonka jälkeen hallitus tulee antamaan oman esityksensä eduskuntakäsittelyyn tämän kevään aikana

yliopistot ovat perustaneet yhteisen palvelukeskuksen certian ja se tulee tarkoittamaan sitä että jatkossa tukihenkilöstön hallintohenkilöstön osuus ja tarve yliopistoissa tulee vähenemään mutta mielestäni yliopistojen on hoidettava tätä rakennemuutosta vastuullisella tavalla

toiseksi hallitus asettaa kunnille työssäkäyntiin ja yhdyskuntarakenteeseen liittyviä kriteereitä

selvityksen valmistuttua ensi vuoden alussa hallitus käynnistää laajan alueellisen kuulemiskierroksen jossa kerätään kuntien alueiden ja eri sidosryhmien näkemyksiä esitettyihin vaihtoehtoihin

ne ovat yksityisoikeudellisia toimijoita tänä päivänä mutta kyllä niiden toiminnan talous ja kassat on turvattu samoin kuin riittävät pääomat hallituksen päätöksillä

on hyvä huomioida että sellaista tutkittua tietoa on vielä vähemmän erilaisten yhteistoiminta organisaatioiden tai laajamittaisemmin maakuntamallien osalta

näillä alueilla tärkeimmät uudistamisen kohteet liittyvät kasvun hallintaan elinvoiman vahvistamiseen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen kuntien epäterveen kilpailun vähentämiseen ja haitallisen segregoitumisen ehkäisemiseen